valtiovarainministeri rinne puheenvuorossaan kantoi huolta siitä että realistista budjettia ei voida rakentaa sen varaan että hatusta vedetään lukuja harmaan talouden vastaisen työn tuotto odotuksista

seuraavana päivänä tuli tarkennus

jos meidän valtion budjettia rakennetaan tällaisten lukujen varaan niin kyllä minä voin aika vahvasti kuitenkin sanoa että vasemmistoliitossa on lähdetty siitä että meidän harmaan talouden laskelmamme kaikkine puutteineen ovat kuitenkin vankemmalla pohjalla

arvoisa rouva puhemies

minua huolestuttaa muun muassa tässä salissa tänään käydyssä pakkolakikeskustelussa se että aika monella keskustelijalla tuntuvat erilaiset työmarkkinoiden mekanismit menevän suloisesti sekaisin ja niistä puhutaan sen kummemmin ymmärtämättä oikeastaan sitä mistä puhutaan

arktinen strategia sisältää monia hyviä linjauksia

kuitenkin modigin tavoin näen strategian heikkoutena sen että siinä ei pohdita yhdessä ilmastonmuutoksen haasteita ja öljynetsinnän tuomia haasteita

arvoisa puhemies

näitä mekanismeja jotka pitäisi erottaa toisistaan ovat kollektiivinen sopimusoikeus työehtosopimusten yleissitovuus ja sitten meidän kolmikantasopimisen traditiomme

ylivoimaisesti tehokkain yksittäinen kannustin yrittäjyyteen olisi mikroyrittäjien sosiaaliturvan nostaminen ainakin samalle tasolle kuin palkansaajilla

millaista roolia suomi on ottamassa neuvoteltaessa öljynporauksen miniminormeista

ei yritysten perustamista jarruta tällä hetkellä ideoiden tai uutteruuden puute vaan pelko putoamisesta järjestelmien ulkopuolelle

kun puhutaan kollektiivisesta sopimisesta ja kollektiivisesta sopimusoikeudesta tarkoitetaan yksinkertaistaen yksilöiden oikeutta järjestäytyä kimpassa neuvottelemaan yhdessä niistä työn ehdoista joita työpaikoilla noudatetaan

yrittäjyyteen kuuluu riski mutta kansalaisuuteen kuuluu jonkinnäköinen minimitoimeentuloturva se että sinun ei yrittäessäsi tarvitse pelätä sitä että sinä asetat kaiken oman itsesi ja lähimmäistesi toimeentulon ja elämän arjen uhan alle

silloin puhutaan sellaisesta järjestelmästä ja oikeudesta jota suojaavat useat kansainväliset sopimukset ja joka pitkälti työntekijäosapuolen näkökulmasta perustuu vanhaan historialliseen kokemukseen siitä että sopimusosapuolet työnantaja ja työntekijät eivät ole tasa arvoisia silloin kun he neuvottelevat ihan vain kaksistaan siellä paikallisesti

jos kollektiivista sopimusoikeutta lähdetään rajoittamaan niin silloin me toimimme meidän perustuslakimme ja näiden kansainvälisten sopimusten vastaisesti

useasti kollektiivisen sopimusoikeuden rajoittamista perustellaan argumenteilla jotka itse asiassa liittyvät suomalaisten työehtosopimusten yleissitovuuteen joka sitten taas on ihan eri mekanismi

kun puhutaan yleissitovuudesta puhutaan suomessa ehkä pidemmälle kuin suurimmassa osassa myöskään länsimaita viedystä järjestelmästä jossa lainsäädännön sijaan pyritään siihen että työmarkkinaosapuolet keskenään sopivat niistä ehdoista joita työmarkkinoilla yleisesti noudatetaan ja joilla on enemmän tai vähemmän lainsäädännöllinen asema myös oikeudellisesti

arvoisa puhemies